päätöksenteko säilyy eli hyväksyminen säilyy maakuntavaltuustolla valmisteluvastuu hallituksella ja siellä virkamiehillä

olen joskus istunut siinä valiokunnassa joka tämän käsittelee ja silloinkin kiinnitettiin huomiota siihen että lomittajista on puutetta ja lomitus on raskasta työtä vaativaa työtä vastuullista työtä ja palkka ja työolot eivät aina ole parhaat mahdolliset

totean ensinnäkin että ydinvoimaratkaisu on eettinen ratkaisu jossa otetaan pitkälle menevä vuosituhantinen vuosisadankin vuosisata

siinä on laaja prosessi osallistujia ja kuultavia jo maakuntatasolla runsaasti kun maakuntakaavaa laaditaan

siksi tämä esitys vaatii kyllä voimakkaita toimenpiteitä rinnalleen maatalouslomittajien saamiseksi töihin

meille tuli talousvaliokunnassa ja varmaan ympäristövaliokunnassakin erityisesti aluesuunnitteluneuvos ulla koski esitteli tämän järjestelmän erittäin perusteellisesti kaikille selväksi jotka kuuntelemassa olivat se looginen malli joka tässä on pohjana kun menettely on kehitetty ja miten se nyt sitten joiltain osin hieman uudistuu

vaikka meillä on työttömyyttä niin tämä työ ei välttämättä ihmisiä houkuttele noista mainitsemistani syistä

edelleen omavaraisuus ja huoltovarmuus on meillä oltava keskeisenä tavoitteena niin että venäjän tuonnista sähkön osalta tuontiriippuvuudesta päästään

jos venäjän sähkö on huomattavasti halvempaa kuin kotimainen tuotanto on selvää että sieltä sitä tuodaan mutta riippuvuutta ei pitäisi olla siihen suuntaan

kun täällä on puhetta ollut siitä että pitäisi luopua tästä alistusmenettelystä ympäristöministeriön suuntaan niin varmasti tilalle tulisi sitten ehkä kaksiportainen oikeudellinen käsittely eli valitus ensin hallinto oikeuteen ja sen päätöksestä korkeimpaan hallinto oikeuteen

en pidä perusteltuna myöntää lupaa eli periaatepäätöstä teollisuuden voima oyjn hankkeen osalta

kannatan ed

täällä on keskusteltu siitä onko tämä käsittelyssä oleva tai tehty sopimus jolle hallitus hakee tiedonannon kautta tukea eduskunnalta ainoa vaihtoehto tässä kriisissä mikä on euroopassa käsillä

katson että neljännen ydinvoimalan rakentaminen olkiluotoon jonne myös aiotaan sijoittaa käytetty ydinpolttoaine synnyttää tälle saarelle erittäin suuren ydinvoimakeskittymän

jos siellä tapahtuu yhdellekin laitokselle jotakin niin koko alue on käyttökelvottomassa tilanteessa ja silloin se haittaa suomen koko sähköhuoltoa erittäin voimakkaasti

ensimmäinen voisi olla se että muodostetaan euroopan unionista liittovaltio

lisäksi totean että kolmas ydinvoimala olkiluodossa on vielä rakenteilla jolloin ei ole mitään erityisiä perusteita sinne neljännen luvan myöntämiselle ennen kuin on saatu kolmas edes valmiiksi

kyllä minä ainakin vielä tänä päivänä luotan korkeimpaan hallinto oikeuteen että se katsoo nimenomaan laillisuusperustein täyttääkö kaava laillisuusvaatimukset ja jos täyttää se toteaa että ympäristöministeriö on vahvistanut oikein ja sitten vahvistaa sen myös ja hylkää mahdolliset valitukset

toinen vaihtoehto olisi rahaliiton saneeraus samalla tavalla kuin jouko karvinen on saneerannut stora ensoa suomessa eli ajettaisiin huonot osat alas eli erotettaisiin rahaliitosta kelvottomat maat jotka eivät asioitaan hoida tai ovat hoitaneet kelvottomasti ja annettaisiin niiden olla ulkopuolella niin kauan kunnes asiat ovat kunnossa ja sitten ne voisivat palata takaisin täysivaltaisina jäseninä

jos luovutaan tästä vahvistamismenettelystä silloin todellakin tilalle tulee se että ihmiset yritykset tai muut tahot valittavat ensin hallinto oikeuteen siellä asia käsitellään ja sen jälkeen korkeimpaan hallinto oikeuteen ja lopputulos on todennäköisesti ihan sama

sen sijaan fennovoima oy on uusi toimija ydinvoimamarkkinoilla

mielestäni se tuo tervettä kilpailua ja hajauttaa sähköntuotantoa

eli tämä menettely nykyisinkin todistaa sen että ympäristöministeriö sittenkin harjoittaa vain laillisuusvalvontaa lopulta

jos sitten laki johon ympäristöministeriö nojaa päätöksensä on huono jos siinä on puutteita se on eri asia se on tämän salin ja hallituksen asia korjata ne puutteet mutta täällä ei oikeastaan ole siihen esitetty kritiikkiä

lisäksi siellä on pohjoisen teollisuusyhtiöitä muun muassa outokumpu ja rautaruukki mukana jotka tarvitsevat paljon sähköä ja ne yhdessä uuden ydinvoimalan kanssa vahvistavat alue ja työllisyyspoliittisesti pohjois suomea

kolmas vaihtoehto on voisin sanoa tämä joulupukki vaihtoehto jota hallitus ajaa eli että jaetaan meidän verovaroin lahjoja kaikille jotka huomaavat pyytää ja pyytäjiä näyttää olevan

aittoniemen kanssa panimme sinne vastalauseen jossa sitten totesimme että se menettely ei taida tulla ihan niin toimimaan kuin oli teoriassa ajateltu

arvoisa puhemies

kun rakennetaan valtavan iso kauppakeskus muutaman kilometrin päähän kaupungin keskustasta niin ilman muuta se vaikuttaa kaupunkikeskustan pieniin kauppoihin vie asiakkaita sieltä vie kannattavuutta ja osa ajautuu lopettamisuhan alle

siis en hyväksy teollisuuden voima oyjn periaatepäätöstä ja esitän että fennovoiman hakemus ja periaatepäätös pidetään voimassa

hovioikeudet ovat edelleen työruuhkassa ja erityisesti ovat hovioikeuksissa toimivat ja myös muun muassa käräjäoikeuksien syyttäjät tuoneet esille sen ongelman että tämä uudelleentodistelu hovioikeudessa on ongelmallista kun asiat ovat pitkään olleet esillä ja oikeudenkäynnit venyvät ja tarinat kertomukset muuttuvat muisti pätkii niin kuin entisellä miehellä

viides vaihtoehto jota pidän ehkä sittenkin parhaimpana on se että nämä pienet kriisimaat viedään hallittuun velkasaneeraukseen eli velkojat pannaan maksamaan osa vastuusta ja maat nostetaan sitä kautta jaloilleen

helsingissä turussa tampereella ei todella niin kuin ministeri totesi näin varmaankaan käy koska etäisyydet ovat sen verran isot ja väestöpohja on iso mutta pienemmissä kaupungeissa näin kyllä käy

aurinko ja muun puhtaan uusiutuvan energian tutkimukseen jja hyödyntämiseen

eduskunta edellyttää että hallitus seuraa huolellisesti sekä ydinenergian että muiden energiantuotantomuotojen synnyttämiä terveys ja ympäristöhaittoja ja ryhtyy nopeasti tarvittaviin toimenpiteisiin muun muassa

mutta toinen puoli on vielä se jonka itse haluan nostaa esille josta vielä kukaan ei ole puhunut ei edes yksikään keskustan edustaja että nämä valtavan isot ideaparkit ja kauppakeskukset tuolla korvessa tappavat ympäristöstään kyliltä ja kirkonkyliltä kaupat likipitäen kaikki

hallittu velkasaneeraus on kotimaassakin paljon käytössä kriisiaikoina ja olisi ehkä eurooppalaisellakin tasolla mahdollinen ja erityisesti korostan näitten pienten maitten osalta jotka eivät vielä vaaranna koko järjestelmää

pienhiukkasten aiheuttamien riskien ehkäisemiseksi

hallitus ja eurooppalainen kapitalismi ei kuitenkaan halua tälle tielle mennä vaan haluaa pelastaa pankkien omistajat ja sijoittajat hinnalla millä hyvänsä ja hinta on hirvittävän kallis

näytön arvioinnin riitauttaminen ei kuitenkaan enää automaattisesti johtaisi siihen että suullinen todistelu otettaisiin hovioikeudessa uudelleen vastaan

näyttää siltä että nyt on todella annettu hiljainen lupaus unionin ja rahaliiton toimesta ja tämän rahoitusvakausvälineen kautta että pankit ja valtiot voivat luottaa siihen että kun kriisi tulee niin kaverit pelastavat ja näitä kavereita jotka pitää pelastaa tulee sarjassa mukana lähiaikoina

täällä ed

eli meillä on autioita kirkonkyliä joissa ei ole jäljellä muuta kuin ne rakennukset ränsistyvät rakennukset maalaiskylistä puhumattakaan

se on varmasti asia joka on syytä hyvin tarkkaan selvittää siihen liittyvät kysymykset

markkinat ovat niin tylyt että ne mittaavat jokaisen velkaantuneen jäsenmaan talouden ja siellä missä markkinoilla sijoittajilla on riskejä ne pakotetaan ottamaan nämä riskit veronmaksajien piikkiin ja kun niiden asianomaisten maiden veronmaksajat eivät kykene niin euroopan unionin ja euroalueen maat ottavat näitä vastuita

eli tällainen valtava kauppakeskus vie myynnistä sellaisen siivun näiltä pieniltä kaupoilta laajalla alueella joka pitäisi ne kaupat pystyssä

taisi olla kyllä tässä ihan tuoreessa ruotsalaislehdessä siihen kritiikkiä että se ei ole ihan niin itsestäänselvä menettelytapa kuin miltä se kaukaa katsellen taikka sivusta katsellen vaikuttaisi mutta se voidaanko siltä pohjalta kuitenkin edetä niin että asia menisi parempaan malliin kuin nyt on meillä ja että esimerkiksi päästäisiin näistä euroopan ihmisoikeustuomioistuimen

mutta kun se siivu menee kauppa lopetetaan ja palvelut etääntyvät

sitten kuntalaiset varsinkin lapsiperheet ja eläkeläiset vanhukset tulevat kunnan puheille ja sanovat että meille täytyy järjestää kuljetus sinne ideaparkkiin tai kauppakeskukseen tai sitten sieltä meille pitää kunnan järjestää kuljetus jotta saadaan jokapäiväinen ruoka

tämä tie päättyy varmasti euron järjestelmän suurten vaikeuksien lisääntymiseen ja sitä kautta ehkä koko systeemin romahtamiseen jossain vaiheessa

arvoisa puhemies

kallis kävi läpi ne ehdot joilla kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä olisi valmis hyväksymään tämän paketin mutta keskustelussa ja ministerien puheenvuoroissa on yksiselitteisesti ilmennyt että mitään ehtoja hallitus ei halua hyväksyä eikä enää yrittää

tätäkö linjaa nyt sitten ajetaan täällä kun pyritään rakentamaan lainsäädäntöä sellaiseksi että ei näin pääsisi käymään että keskitetään ja keskitetään ja keskitetään

ei yrittänyt tosissaan tähänkään mennessä vaan selvitykset riittivät ja kun selvitykset päätyivät siihen että ei mitään tehdä niin ei myöskään ehtoja asetettu

ei ole syytä päästää maaseudun sen enempää kuin kaupunkikeskustojenkaan palveluja alas sen takia että rakennetaan vain autoilla saavutettavissa oleva iso kauppakeskus johonkin muutaman kilometrin päähän

ne ehdot jotka kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä lausumassaan esittää ovat pitkälti peter nybergin todella vahvan asiantuntijan asiantuntijalausunnon pohjalta laadittuja jotka olisivat siis myös käyttökelpoisia tässä tilanteessa jos vain rohkeutta on

herra puhemies

käsittelyssä on kuluttajaneuvonnan järjestämistä tai oikeastaan siirtämistä kunnilta valtion vastuulle koskeva laki

tämä kehitys on sitä maaseudun rajua alasajoa ja kun tämän hallituksen esityksen vastalausetta katson niin ihmettelen syvästi että tätä maaseutunäkökulmaa tässä ei ole otettu huomioon ollenkaan

viime aikoina ei ehkä ole ihan niin paljon ollut sitä moitetta siitä että oikeudenkäynnit tulevat kalliiksi kun sitä järjestelmää vähän muutettiin mutta kuitenkin vieläkin on sitä ilmeisesti että tavallinen ihminen ei lähde hakemaan oikeutta kovin pitkälle vaikka olisi ehkä jonkin verran perusteitakin ja itse tuntisi ja tietäisi olevansa oikeassa sen tähden että kustannukset ja riski hävitä nousevat

mutta arvoisa puhemies vastustan tämän paketin hyväksymistä silläkin uhalla että hallitus kaatuisi jos ehtomme hyväksyttäisiin

tämä uudistus tai muutos sovittiin kunta ja palvelurakenneuudistuksen yhteydessä kun kunnilta suunniteltiin siirrettäväksi joitakin tehtäviä valtion vastuulle kuntatalouden helpottamiseksi ja tämä on yksi niistä ja toteutuu nyt siis ensi vuoden alusta

en tiedä paljonko ministeri on ajatellut tätä mutta uskon että myös tätä ja se on puheenvuorossakin tullut ilmi ja siitä lausun kyllä kiitokset varsinkin siitä mitä ministeri totesi yhdessä vaiheessa kun sanoitte että mitä suurempi kauppa sitä suurempi uhka se on pienkaupoille eli sitä enemmän se tarvitsee asiakkaita ja kun asiakkaita kerätään laajalta alueelta niin siellä ne pienet kaupat kärsivät

mutta missä on vastuunalainen ministeri kiviniemi

pääministeri on oslossa ja ansaitsee olla siellä mutta tämä on kyllä aivan käsittämätöntä että missään vaiheessa valtiovarainministerit eivät ole paikalla selvittämässä tätä tilannetta joka on äärimmäisen vakava globaali ongelma jonka reaaliset vaikutukset meidän reaalitalouteemme ovat jo aivan mahdottoman raskaat ja sitten tehdään näitä päätöksiä joilla otetaan tällaiset vastuut

esimerkiksi jotakin suurta vakuutusyhtiötä vastaan tai vastaavassa tilanteessa jolloin on vastapuolella huippuasiantuntijat asianajajat siinä pelko hiipii puseroon eikä lähde hakemaan sitä oikeutta

kuluttajaneuvonta siirretään maistraateille

talousvaliokunta on tästä mietinnön tehnyt ja yksimielisesti tähän hallituksen esitykseen yhtyy niin kuin myös hallintovaliokunta lausunnossaan

ensinnä sitä että vaikka tässä nyt saadaan varmasti valtion toimesta järjestettynä joustavuutta kuluttajaneuvontaan niin on jonkinasteinen vaara että näiden palveluiden alueellinen saatavuus ei säily hyvänä riittävänä

ahonen totesi oman seutunsa osalta että paikkakunnan kehitys kaatuu siihen kun ei saa rakentaa suuria kauppakeskuksia

se on tavalliselle työtä tekevälle tai eläkeläiselle tavattoman iso summa kuitenkin vaikka ehkä tässä talossa ei sitä sillä lailla koeta

tätäkö on maakunnan osa alueen kehitys ei

niillä on mahdollisuus kohdentaa voimavaroja näihin uusiin kasvualoihin mistä esimerkiksi edustaja kiviranta tuossa mainitsi ja se on äärettömän tärkeätä

viime aikoina varsinkin nykyisen hallituksen aikana tämä kaikenlaisten valtion palvelujen toimintojen keskittäminen tuolla maakunnissa on ollut äärimmäisen voimakasta

nehän eivät korvaa opetuksesta tehtyjä leikkauksia mutta opetuksesta tehdyt leikkaukset johtavat siihen että sillä puolella vanhoja rakenteita joudutaan uusimaan ja kun samanaikaisesti panostuksia ohjataan näihin tulevaisuuden kasvualoihin kärkialoihin näillä hankkeilla niin se on todella viisasta ja vastuullista politiikkaa

sitä on vahvasti kritisoitu ja se varmaan näkyy jo kunnallisvaalienkin tuloksessa että tämä politiikka on saanut siellä aika kylmän vastaanoton ihmisiltä

tässä nyt keskitetään myös voimakkaasti maistraatteja koska niitä on hyvin vähän maassa ja maistraatin sivutoimipisteitä ollaan myös lakkauttamassa

ministeri rehniltä kysyisin

onko tässä budjetissa kansalliset eu vastinrahat turvattu niin että meiltä ei jää saamatta eu rahoitusta hankkeisiin joihin sitä olisi mahdollista saada sen takia että kuntien ja valtion yhteisvaikutuksella ei olisi riittävästi vastinrahoja

minulle joku esitti myös näihin käräjäoikeuden harjoittelijoihin ja notaareihin liittyvän ongelman tämän asian yhteydessä mutta ihan tarkkaan en nyt ymmärtänyt mitä se ongelma tarkoittaa liittyy varmaan tähän jatkokäsittelyluvan myöntämismenettelyyn

tältä osin siinä itse menettelyssä täytyy tietysti katsoa että se kuitenkin tapahtuu vakavasti syvällisesti tarkan harkinnan pohjalta varsinkin silloin kun se lupa hylätään

sen käsittelylle on tietysti täällä nämä edellytykset mutta toivottavasti tästä saadaan parempi malli kuin on nyt tämä seulontamenet tely

onko tämä hallituksen esitys ilmoitus samalla siitä että euroopassa euroopan unionin euroalueella on niin suuri kriisi että tällainen kiire on näin valtavan asian kanssa kuin nyt on

arvoisa rouva puhemies

toiseksi kysymys

miksi tässä sopimuksessa on vain kuusi jäsenmaata mukana ja miksi se tulee voimaan jo viiden jäsenmaan mukaantulolla

edustaja heinäluoma unohti moittiessaan työllisyysmäärärahojen vähäisyyttä että edellinen hallitus varasi työllisyysmäärärahoja puoleksi vuodeksi tälle vuodelle

keskittäminen on ollut vahva periaate ja sen ohella myös sitten julkisten palvelujen yksityistäminen

arvoisa puhemies

siitä on seurannut muun muassa maaseudun palvelujen voimakas heikkeneminen ja vauhti tuntuu olevan vain kiihtyvässä mallissa

minun mielestäni kriisi on äärettömän syvä ja siksi ehkä tällainen kiire onkin

se on valitettavaa ja siihen pitäisi nopeasti puuttua katsoa mitä on tehtävissä

tämä on todella tietynlainen euroopan konkurssijulistuksen alkusanojen asettaminen julkisuuteen kun tällaista käsitellään

arvoisa puhemies

nämä toimenpiteet ovat valmistelussa ja niitten tuloksia on syytä odottaa nyt maltillisesti hieman vähän aikaa vielä

meillä jokaisella pitäisi olla peruspalvelut niin lähellä että voimme kokea elämämme turvalliseksi ja toisaalta palvelujen tulisi olla niin lähellä että niiden tarvitsijan kustannukset eivät nousisi kohtuuttomiksi

nyt keskittäminen on johtanut siihen että palvelut ovat heikentyneet ja etääntyneet noin miljoonalta suomalaiselta hyvin kauas

meillä ei ole mahdollisuutta tähän asiaan talousvaliokunnassa paneutua

arvoisa puhemies

se on vain siirtänyt ongelmia osittain siitä syystä että talous syöksyi lamaan ja syviin vaikeuksiin sekä valtiontalouden osalta kansantalouden osalta että kuntatalouden osalta ja tähän ei ollut varauduttu

kuntaliitoksia on tullut joutsan jyväskylän jämsän saarijärven ja äänekosken osalta ja ne ovat pääsääntöisesti ja ehkä kaikki hyvin järkeviä liitoksia tai kuntien yhtymisiä

nuo sopimukset jotka on tehty ovat kuitenkin olleet hankalia ja niitä ei ole pystytty oikeastaan missään uudessa kaupungissa tai kunnassa noudattamaan ja se on johtanut sitten hyvin vaikeaan tilanteeseen

täällä erityisesti keskustan edustajat ovat syyttäneet kuntapäättäjiä siitä että vaikeuksia on ja asioita ei saada eteenpäin

herra puhemies

eli olisikohan peiliin katsomisen paikka

suuri ongelma on ollut se että tämä paras hanke on ollut aivan sekavassa tilanteessa jo pitkän aikaa oikeastaan alusta lähtien

tuota pankkikriisiä alettiin luonnollisesti hoitaa niillä eväillä mitkä silloin olivat ja ne olivat aika vähäiset koska lainsäädäntöä ei ollut pantu lainkaan kuntoon sellaista tilannetta varten

siinä keskeisenä ongelmana on ollut muun muassa perusterveydenhuollon ja siihen läheisesti liittyvien sosiaalitoimen tehtävien hallitsematon tilanne

ei ollut vakuusrahastoa